tämä siis liittyy kaiken kaikkiaan rautatieliikenteen kilpailutuksen avaamiseen ja tällä hetkellä ainakin tämä lakiesitys esimerkiksi vrn näkökulmasta näyttää monellakin tavalla hyvinkin ongelmalliselta

selonteko korostaa monenkeskisen puolustus ja sotilasyhteistyön välttämättömyyttä kautta linjan itse asiassa jopa tavalla joka pistää pohtimaan selonteon liittoutumattomuuden syvällisyyttä ja toimivuutta

sen vuoksi onkin yllättävää että vaikka tutkimus ja kehitystoiminta on tullut ammattikorkeakoululakiin jo vuosia sitten ei itse rahoitusta siitä huolimatta ole järjestynyt

lakiesitys jättää auki edelleen muitakin kysymyksiä muun muassa sen toteutuuko kilpailuneutraliteetti riittävästi siten että kilpailuetu muihin toimijoihin häviää

ensinnäkin tällainen yksi keskeinen ongelma tähän hallituksen esitykseen liittyen on se että suomi on nyt etunenässä pistämässä tätä direktiiviä voimaan vaikka muissa maissa vasta nyt käytännössä ryhdytään pohtimaan miten asia hoidetaan

konkurssisuoja poistuu mutta on selvää että pääomia ei saa olla rajattomasti käytössä eli metsähallituksen tytäryhtiöitten pääomittaminen ei saa estää kilpailua

se sisältää pakkoliitoksiin verrattavissa olevia painostavia elementtejä

sitä eu jäsenyydellä varmasti onkin

jäsenyys on suomelle turvallisuuspoliittinen valinta se on vaikutuskanava uhkien poistamiseksi mutta ei eulle ole tulossa yhteistä aluepuolustuskykyä yhteistä johtamisjärjestelmää resurssien yhteiselle käytölle eli emme voi laskea mitään eun sotilaallisen avun varaan huolimatta lissabonin sopimuksen yhteisvastuulausekkeesta

velvollisuuden tehdä kuntajakoselvitys annettujen kriteereitten mukaisina määräajassa velvollisuuden ilmoittaa selvitysalue määräaikaan mennessä velvollisuuden tehdä kuntajakoselvityksen päätteeksi yhdistymisesitys ja päätös määräajan puitteissa selvitys ja yhdistymisavustuksen kytkemisen laissa määrättyjen selvityskriteereitten noudattamiseen sekä toimivallan määrätä erityinen kuntajakoselvitys mikäli kunta ei ole määräaikaan mennessä tehnyt selvityskriteereitten mukaista kuntaliitosselvitystä ja päätöstä

arvoisa puhemies

valiokunta on arvioinut tätä talousarvioesitystä erinomaisen hyvin tehnyt oikeita johtopäätöksiä tehnyt oikeita esityksiä

edelleen olen ymmärtänyt että opetusministeriö on kaiketi tätä asiaa myös budjettiesityksessä aina esittänyt mutta valtiovarainministeriö on sen aina karsinut

saattaa jopa olla niin että komissio tulee tarkentamaan säännöksiään ja suomi on jälleen siinä tilanteessa että näitä säännöksiä pitäisi sitten lähteä muuttamaan

en tiedä onko minulla oikeaa tietoa mutta joka tapauksessa tähän ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystoimintaan on ehdottomasti tulevina vuosina panostettava

ensinkin tämä syrjäytymisen ehkäiseminen

hankalimmat asiat operaattorin näkökulmasta katsottuna ilmeisimmin liittyvät näitten palvelupaikkojen tilinpidolliseen eriyttämisvelvollisuuteen vrn yksityisraiteitten ottamiseen mukaan lain soveltamisalaan sekä ratamaksua koskevaan sääntelyyn näihin liittyvät pykälät

monenkeskinen yhteistyö on epäilemättä tarpeen ja varmasti myös pohjoismaiden turvallisuus ja puolustusyhteistyötä on pyrittävä kehittämään

onko selvää että metsätalous osakeyhtiön tulee olla ja taisi se on selvää että metsätalous osakeyhtiön tulee olla sataprosenttisesti metsähallituksen omistama mutta on syytä selkeyttää se että yhtiötä ei voi yksityistää missään olosuhteissa

on välttämätöntä että koulutuksessa huomioidaan ennen kaikkea peruskoulutuksessa mutta myös siitä eteenpäin terveys ja hyvinvointikysymykset

itse näen kuitenkin niin että pohjoismaista yhteistyötä hahmotettaessa keskeisenä lähtökohtana tulee olla uskottava sodanajan käytettävyys kriittinen sotilaallinen yhteinen hyökkäyksen torjunnan suorituskyky

eli on välttämätöntä että oppisopimuskoulutukseen ammatilliseen koulutukseen jnp

elintasosairaudet erityisesti nuorten elintasosairaudet esimerkiksi liikalihavuus tai alkoholinkäytön lähes käsistä riistäytynyt lisääntyminen muodostavat suomessa suurimman uhan talouskasvulle mutta myös sille kuinka kykenemme huolehtimaan kasvavista sosiaali ja terveydenhuollon menoista tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

en myöskään oikein hahmota miten pohjoismainen yhteistyö nato maiden norjan ja tanskan kanssa voisi toimia ilman tosiasiallista ja syvällistä nato yhteistyötä

tärkeää on myös että metsähallitusta koskeva eduskunnan ja valtioneuvoston ohjausvalta säilytetään ennallaan

ne ovat käytännössä hyvin lyhyitä pätkiä siellä täällä ympäri suomea

no sitten vielä toisena syynä voimia lisää voimia teen asiana lisähuomio tähän alueyliopistojen rahoitukseen

jos tämä laki nyt tulee sitten esitetyssä muodossa voimaan niin näille kaikille pätkille pitäisi miettiä käyttöön liittyvät hinnoittelut ja miettiä miten kapasiteettia myönnetään kilpailijoille

ehkä tähän on oikea vastaus se että sekä ruotsin että suomen tulisi liittyä nato jäseneksi yhteistyön syventämiseksi koskemaan myös kriittistä sotilaallista suorituskykyä

minä ymmärrän sillä tavalla että nimenomaan tässä uudessa tilanteessa avoimuuden ja uskottavuuden kannalta tämä yhteiskunnan ohjausvalta tulee korostumaan ja siitä on syytä huolehtia

tällä hetkellä vain kolmasosa suomalaislapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi

toivon todella että ministerit ja hallitus todella huomioivat näiden yliopistojen rahoitusongelmat huomioivat siinä samalla myös näitten yliopistokeskusten rahoitusongelmat ja pyritään löytämään ratkaisut joilla nämä rahoitukset pystytään turvaamaan

yksi keskeinen syy tähän vähäiseen liikkumiseen on liikuntaan houkuttelevien olosuhteitten puuttuminen lasten lähiympäristöstä

arvoisa puhemies

osaa näistä ratapätkistä vr ei edes käytännössä käytä mutta jatkossa lain mukaan vr ilmeisesti kuitenkin joutuu kunnostamaan näitä pätkiä kilpailijoitten käyttöön jos kilpailijat niitä tarvitsevat huolimatta siitä onko vrlle tarvetta vai sitten ei

siksi näenkin niin että on välttämätöntä että opetusministeriö edesauttaa muun muassa sellaisia erillisiä kehittämishankkeita joilla liikuntatoimintaa kehitetään koulujen kotien urheiluseurojen ja eri tahojen kanssa ja aikaansaadaan ikään kuin tällaisia liikkumisesta elämäntapa ohjelmia jollaista muun muassa eräällä menestyneellä kainuulaisella pesäpallopaikkakunnalla on kehitelty

toki on ihan selvä asia että myös yliopistojen pitää mennä sisälle omiin toimintoihinsa mutta toivon että todella hallitus ja ministeri ovat tässä hyvin aktiivisia ja sillä tavalla että näitten yliopistojen rahoitus pystytään turvaamaan myös pitkässä juoksussa

kun selonteko korostaa liittoutumattomuusteeman ohella entistä voimakkaampaa kansainvälistä yhteistyötä on selonteon nato jäsenyys häivytetty taka alalle vaikka sekä eun että pohjoismaiden ajateltu sotilaallinen yhteistyö merkitsee väistämättä entistäkin tiiviimpää ja kiinteämpää nato yhteistyötä

no kolmas ongelma on sitten tämä että hallituksen esityksessä säädetään palvelupaikkoja koskevasta tilinpidollisesta eriyttämisestä

kansalaiskyselyissä suomalaiset näyttävät kannattavan eu ja pohjoismaiden yhteistyötä mutta suhtautuvat penseästi nato yhteistyöhön

tässä onkin tarve entistä laajempaan kansalaiskeskusteluun yhdessä politiikan kanssa

yleensäkin tarvitsemme laajempaa analyyttisempaa keskustelua suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta

sotkamossa eri toimijoitten kesken on kehitelty tällaista liikkumisesta elämäntapa ohjelmaa ja olisi toivottavaa että ministeriön toimin myös tämän ohjelman hankerahoitus saataisiin kuntoon

muun muassa matkustaja asemat tavaraliikenneterminaalit järjestelyratapihat ja junanmuodostuslaitteet varikkosivuraiteet huoltotilat puhdistus ja pesulaitteet taukotilat tankkauspalvelut raideyhteyksiä myös kilpailevan yrityksen käyttöön syrjimättömin ehdoin

itselleni selonteko ja suomen linja näyttäytyy nyt niin että haluamme olla rauhan aikana yhteistyössä ja liittoutuneita mutta sodan aikana liittoutumattomia eli haluamme ikään kuin olla puolueettomia silloin kun sota syttyisi

jos näitä palveluja tarjoaa muu kuin rataverkon haltija eli siis vr suomessa palvelujen tarjoajalla on oltava kaikista näistä palveluista ja niiden palvelupaikoista toisistaan erilliset tilit mukaan lukien erilliset taseet ja tuloslaskelmat

on aivan selvää että tällaisten erillisten taseitten kirjaaminen esimerkiksi tällaisista yksittäisistä pienistä kirjanpidollisista asioista esimerkiksi taukotiloista varikkosivuraiteista ja niin poispäin on jo hallinnollisesti täysin mahdotonta

itse näen niin että meidän on pidettävä omat puolustusvoimamme iskussa mutta nato jäsenyyden kautta voimme saada uskottavat sotilaalliset turvatakuut

näen niin että suomen nato jäsenyys on järkevä vaihtoehto mutta järkevän liittymisajankohdan määrittävät monet seikat ja totta kai mahdollinen jäsenyys edellyttää kansanäänestystä

arvoisa puhemies

selvä

tämän vaalikauden talousarviokeskusteluissa on ollut ainakin yksi yhteinen tunnusmerkki läpi ajan

ensinnäkin on tietysti syytä yhtyä edustaja wallinin siihen toivotukseen jossa hän toivotti jaksamista ministereille mutta muuten edustaja wallinin apilankylvönäkemykset olivat no ne olivat hauskoja

arvoisa puhemies

käännettä parempaan ei ole saatu aikaiseksi ja valitettavasti tämä vaalikausi kokonaisuutena tullaan rohkenen näin sanoa muistamaan uusien epäonnistuneitten hallitusten menetettynä aikakautena

mutta tässä suomen vaikeassa tilanteessa tarvitaan isoja muutoksia joista pääministeri täällä on kahden päivän aikana monesti todennutkin että ne ovat tavattoman vaikeita

ei ole helppo yhtä aikaa sopeuttaa taloutta uudistaa yhteiskuntaa ja rakenteita ja pyrkiä vielä sitten samaan aikaan saamaan talouden kasvuun

puutuin aiemmin talousarviopuheenvuorossani hallitusohjelman ja tämän talousarvioesityksen keskittävään vaikutukseen sillä keskittäviä tekijöitähän tässä budjettiesityksessä on paljon niin kuin monessa tämänpäiväisessäkin puheenvuorossa on tullut esille

massiivinen työttömyys onneton talouskasvu tältä vaalikaudelta siirtyvät ongelmat syvällä oleva suomi vaativat yhteistyökykyistä suomea ja suomen kaikkien voimavarojen käyttöä

keskittäviä tekijöitä on kuntapolitiikassa koulutuspolitiikassa liikennepolitiikassa maataloudessa metsässä maakuntien kehittämisrahassa ja niin edelleen

kun näin on niin voin tässäkin sanoa sen että minun on täysin mahdotonta hyväksyä sitä että paljon puhuttu aluepolitiikka näyttää olevan täälläkin monelle rohkeasti sanottuna lähes kirosana

esitys näyttää olevan monella tavalla tyhjän päällä koska kasvuedellytykset yksinkertaisesti puuttuvat eli edessä on jälleen yksi supistuvan talouden vuosi

suomen pankin ennuste yksiselitteisesti näyttää lähtevän siitä että taloutemme kehitystä huonontaneet tekijät ovat sellaisia etteivät ne väisty nopeasti

kyllä meidän pitää kehittää tämän maan kaikkia alueita ja heikoimmille alueille meidän pitää pistää kehittämispanoksia vielä enemmän

meidän pitää rakentaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille suomalaisille koko maassa

hallitusohjelman yksi merkittäviä linjauksia joka ei vaadi suomalaisilta uhrauksia mutta lisää kilpailukykyä ja uusien työpaikkojen syntymistä on normien ja turhan byrokratian purkaminen

eli tämä kaikki alleviivaa sitä että meidän on löydettävä yhteisen tekemisen tahto tulevina vuosina saatava tulot ja menot tasapainoon ja tehtävä päätöksiä oikeudenmukaisesti

turhan sääntelyn purkaminen kohdistuu ennen muuta kunta ja yrityssektorille sekin tukee palvelujen järkiperäistämistä ja vahvistaa samalla roimasti paikallista päätösvaltaa

hallitusohjelmasta on luettavissa myös vahva usko maaseudun ja biotalouden mahdollisuuksiin

totean tässä vain sen että hallituspuolueiden ei niitä kannattaisi kovin herkästi tyrmätä koska hallitusten tekemisen jälki ei oikeuta välttämättä kovin kriittiseen arviointiin

satsaukset biotalouteen ovat koko maan voimavarojen hyödyntämistä parhaimmillaan ja tukevat työllisyyttä koko maassa

aloituspaikkoja supistetaan ja hallitusohjelman säästövaateet ilmeisesti edellyttävät jatkossa myös yksikköhintojen leikkaamista jollakin prosenttimäärällä

ohjelma pitää sisällään erittäin mittavat puun lisäyskäytön tavoitteet jotka voivat tuoda tuhansia ja taas tuhansia työpaikkoja ympäri suomea eri maakuntiin

arvoisa puhemies

sillä miten kykenemme hyödyntämään laajan maan kaikkia resursseja ja osaamista sillä miten kykenemme kehittämään maan kaikkia alueita ratkaistaan koko laajan suomen tulevaisuus ilman minkäänlaista vastakkainasettelua maaseudun ja taajamien välillä

tarvitsemme normien purkua myös tuolle alalle jotta kaikenlaiset pienimuotoisetkin elintarvikkeitten jalostustoiminnat voivat olla kannattavia itse maataloudesta puhumattakaan

arvioitaessa näitä kehittämisedellytyksiä näiden oppilaitosten tulevaisuuden menestymisen arviointikriteerit eivät saa pohjautua vain suuruuden ekonomian ihannointiin vaan aitoon tuloksellisuuteen ja aluevaikuttavuuteen

koko biotalouden kokonaisuuden toteutumiselle on äärimmäisen tärkeää että infraan panostetaan nyt niin merkittävästi kuin on luvattu

vaikka kunnat nyt ovat monella tavalla aika haastavassa tilanteessa minkä ministerikin tuossa totesi niin siitä huolimatta voi todeta että kuntakenttähän on kohtuullisen rauhallinen tällä hetkellä huolimatta siitä että on todella isoja reformeja tulossa

on äärettömän hyvä ja ehdottoman tärkeää että hallitusohjelman mukaan jokaisessa maakunnassa sijaitsee korkeakoulu

biotalouden liikkeellelähtö vaatii että kuljetukset mahdollistetaan siksi tuo infrapanostus on todella hyvä linjaus hallitukselta

joka tapauksessa pitkästä aikaa kuntatalous vahvistuu nyt ensi vuoden aikana ja mitään tällaista paniikkiturbulenssia kunnissa nyt ei tällä hetkellä ole olemassa samalla tavalla kuin viime kaudella pitkin kautta

näiltä aloilta meillä on huippuosaamista ja satsaaminen näihin aloihin on järkevää koska kaikilla aloilla jatkuvasti koveneva kansainvälinen kilpailu ei vie työpaikkoja täältä pois vaan ne olisivat ikään kuin tietyllä tavalla pysyviä työpaikkoja

meidän on huomattava se että sitä myötä kun koulutuspaikkoja siirretään kasvukeskuksiin vaarantuu myös osaajien saatavuus näillä kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla

hallitusohjelma pitää sisällään myös mittavat rakenteelliset uudistukset

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on tärkeä paitsi siitä saatavien säästöjen vuoksi myös sen vuoksi että voimme siirtää palvelujen painopistettä ennaltaehkäisyyn

kuntatalouden näkökulmasta tulee kuntatalousohjelmankin mukaisesti kaksi mielenkiintoista rajoitetta eli tasapainotavoite ja menorajoite valtion toimien osalle

sen vuoksi olisikin syytä miettiä sitä olisiko kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevan koulutuksen houkuttelevuutta mahdollista lisätä myös yhteiskunnan toimenpitein siis päinvastoin kuin että nyt lakkautetaan

paljon puhuttu sote uudistus toteutetaan itsehallinnollisella maakuntamallilla

täällä päivällisen keskustelun yhteydessä muistaakseni edustaja viitamies kohdisti syyttävän sormensa keskustan suuntaan kajaanin opettajakoulutuksen lakkauttamisesta

on selvää että pelkkiä sote toimintoja varten ei ole järkevää toteuttaa vaaleilla valittua sote hallintoa vaan pakettiin on syytä kasata muutakin

monet alueiden kehittämistä tukevat linjaukset antaisivat pontta myös alueellisen kehittämispolitiikan ulkopuolelle jäävälle yhteiskuntapolitiikalle

rakenneuudistukset siis lähtevät tietyllä tavalla sote edellä mutta aluehallinnon ja keskushallinnon uudistukset sekä kuntakentän rahoituksen ja tehtävien tasapainottaminen ovat kirjattuina hallitusohjelmaan

mutta jos tässä salissa jotakuta tahoa tästä hölmöstä päätöksestä nyt halutaan sitten syyttää niin kyllä ne kohteet kaikella ystävyydellä kaikella kunnioituksella ovat salin oikealla laidalla

arvoisa puhemies

kajaanin opettajakoulutuksen lakkauttamisen siunasi silloinen kokoomuslainen opetusministeri eikä kokoomuksen ministeriryhmästä eikä myöskään kokoomuksen eduskuntaryhmästä tullut lainkaan tukea tuon päätöksen estämiseksi enkä sano tätä nyt häivyttääkseni pääministeripuolueen vastuuta tässäkään asiassa

arvoisa puhemies

tämän kertomuksen sisältö osoittaa muun muassa sen että tarkastusvaliokunnan ehdotuksen johdosta eduskunnan kansliassa on tehty selvitys eduskunnan talouden valvonnasta ja tilintarkastuksesta

jos minä oikein tätä mietintöä luen niin tämän selvityksen mukaan nykyinen kansanedustaja tilintarkastajien ja näiden valitseman niin sanotun ammattitilintarkastajan toimintamalli on tarkoituksenmukainen eduskunnan talouden ja hallinnon ulkoisen valvonnan ja tilintarkastuksen järjestämiseksi

arvoisa puhemies

tämä kuntapuoli kaiken kaikkiaan on tämän vaalikauden aikana ollut kyllä monella tavalla aikamoista kaaosta

mutta itse valiokunta ei tämän mietinnön mukaan näyttäisi ottavan siihen kantaa yhtyykö valiokunta tähän selvityksen johtopäätökseen

elyissä tämän niin sanotun kehittämis ja hallintokeskuksen muodostamista lienee syytä pitää monella tavalla järkevänä kehityksenä talous ja hallintoasiakokonaisuuden yhtenäisemmän ja resurssitehokkaamman hoitamisen tavoitenäkökulmasta